seinäjokioulu rata on koko maan ja etenkin pohjois suomen kilpailukyvyn kannalta keskeisen tärkeä väylä jonka perusparannuksen ja laajennuksen valmistuminen uhkaa venyä nykyisellä toteutusaikataululla yli vuosikymmenen mittaiseksi projektiksi

elinkeinoelämän toimintaa vaikeuttaa tänä aikana paitsi puuttuva kaksoisraide niin myös rakennustöiden aiheuttamat liikennerajoitukset ja jopa keskeytykset

tämä kuntaorganisaatiomalli tai sitten ehtojen helpottaminen niin että sitoumus lankeaa vasta tietyllä osuudella kotitalouksien liittymistä voivat olla niitä vaihtoehtoja

liikennepoliittisen selonteon käsittelyssä esitettiin eduskunnan yleiskeskustelussa parlamentaarisen työryhmän asettamista pohtimaan tulevaisuuden perusväylänpidon rahoitusta

työryhmän tarvitsee itse asiassa vain sopia jo selonteossa ja eduskunnan linjauksissa esittämien tavoitteiden toteuttamisesta koskien liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden turvaamista ja riittävää rahoitusta muiden muassa perusväylänpidon tason ylläpitämiseksi

hallituksen ensi vuoden työlistalla olevaa joukkoliikenteen kehittämisohjelmaa ja sen sisältämää ehdotusta haja asutusalueiden kyytitakuusta voi sen sijaan pitää erittäin kannatettavana

toki ennen sitä pitää tapahtua paljon kaikenlaista ennen kuin siihen ajaudutaan mutta se oli hyvä linjaus ja antaa sillä tavalla selkänojaa tämän hankkeen eteenpäinviemiselle ja uskottavuuden sille että valtio todella huolehtii siitä että tämä laajakaista toteutuu

tätä kun indikoi niin aivan selvästi käy ilmi että rahoitustaso tulee olemaan riittämätön tälle hankkeelle mitä on kaavailtu

arvoisa puhemies

riistatalouden puolella ensi vuoden budjetti jatkaa jo viimeviikkoisen riistavahinkolain käsittelyn yhteydessä lupaavasti virinnyttä keskustelua suomen suurpetopolitiikasta

riistataloudessa tavoitteena on panostaa tasapainon löytämiseen erityisesti suurpetokantojen koon alueellisen levinneisyyden ja niiden yhteiskunnallisten vaikutusten välillä

ensisijainen keino tasapainoisessa riistataloudessa on suurpetokannan pitäminen kohtuullisena

suomen petopolitiikkaa on tarkasteltava erityisen kriittisesti

suurpetojen aiheuttamat vahingot etenkin porotaloudelle ovat paikoin yli ymmärryksen meneviä

maa ja metsätalousministeriö reagoi petotilanteeseen kuluvan vuoden aikana siirtämällä suurpetojen kaatolupien poikkeusluvat riistanhoitopiirien päätettäväksi

valtiovarainvaliokunta on todennut budjettimietinnössään että karhu ja ilveslupien määrä on edelleen liian alhainen kannan kasvuun nähden ja johtaa riistavahinkojen kasvun jatkumiseen

riistaeläinten aiheuttamat vahingot ja niiden korvaaminen oikeudenmukaisella tavalla on tärkeä osa suomalaisen petopolitiikan hyväksyttävyyttä

toissijainen keino tasapainoisessa riistataloudessa onkin toimiva petokorvausjärjestelmä toisin sanoen korvausten suuruus ja maksatusten toimivuus

tervehdinkin ilolla riistavahinkolain eduskuntakäsittelyn yhteydessä tehtyjä kannanottoja tätä epäkohtaa koskien sekä ministeriön aikeita parantaa korvausjärjestelmän toimivuutta uuden lain astuessa voimaan

yhdyn täysin valiokunnan kantaan että petovahinkojen korvaamiseen tulee osoittaa vahingot kattava määräraha

näillä rahoilla sekä petovahinkojen korvaamiseen varatuilla varoilla edistetään porotalouden laidunkestävyyden turvaamista sekä porotalouselinkeinon rakenteen ja kannattavuuden kehittämistä

arvoisa puhemies

lopuksi haluan vielä kiittää kerran maa ja metsätalousministeri sirkka liisa anttilaa päätöksestä säilyttää metsäntutkimuslaitoksen kolarin kannuksen ja punkaharjun toimipisteet

päätös oli ehdottomasti oikea ja tukee suomelle elintärkeän metsäntutkimuksen monimuotoisuuden ja alueellisten erityispiirteiden säilyttämistä